lagutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

lakivaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että laki ei riitä vaan valio valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

minkä takia on työttömiä

tämä on hyvin hyvin yksinkertainen syy

ja sitten toivon kylläkin että

työ menee työ ja markkinointi tai ei oo totta totta antakaa työeläkeyhtiöiden rahojen olla rauhassa